arvoisa puhemies

minusta me voisimme tämän vaalirahoituslainsäädännön ja sitten lahjontalainsäädännön seuraksi ottaa vielä nyt työn alle myös lobbaussäädökset

tehostetuista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi rahoituksesta ja investoinneista teknologian kehittämisestä ja siirrosta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

niin kuin totesin tm rakennusmaailma lehti testasi kahdeksan laitetta niistä vain yksi toimi ja tuokin laite satunnaisesti

arvoisa rouva puhemies

me olisimme käyneet normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä eduskuntakäsittelyn ja olisimme saaneet aikaan todennäköisesti vielä paremman ja selkeämmän kokonaisuuden mitä tästä esityksestä ei valitettavasti voi sanoa

arvoisa puhemies

poliisi on tehnyt hyvää työtä ja tulosta

mutta itse kuitenkin nostan tähän vähintäänkin yhtä isoksi kysymykseksi rinnalle en vain isän oikeudet vaan ennen muuta lapsen oikeuden lapsen oikeuden tietää kuka on hänen isänsä kuka on hänen äitinsä ja tämä on minun mielestäni hyvin keskeinen kysymys tässä aloitteessa

valiokunnan puheenjohtaja esitteli valiokunnan tekemän mietinnön ja kävi läpi näitä asioita jo varsin laajasti

on huomionarvoista että tapahtumat ukrainassa johtivat myös humanitäärisen ja ihmisoikeustilanteen huonontumiseen viime vuoden lopulla

myös verotarkastusten määrät ovat kasvaneet ja nämä siis ovat tuloksia ja tilastoja tämän nykyhallituksen ensimmäiseltä toimintavuodelta

minusta me voisimme suomessakin seurata stubbin euhun tuomaa mallia ja luoda vähintäänkin uuden ohjeistuksen eduskunnan omaa toimintaa koskien ja myös rekisterin lobbaajista

uusi sopimus ei saisi olla vain kioton pöytäkirjan jatko

tietojeni mukaan testatuista laitteista kolmen kyljessä oli suomen ympäristökeskuksen sykkeen merkki eli kahdessa sellaisessakin laitteessa jotka eivät koskaan toimineet oli suomen ympäristökeskuksen merkki

turvetuotannon osalta lakiin on kirjoitettu pykälä joka muuttaa ympäristönsuojelulain luonnetta

sen tulee vastata hyvin myös perheiden muuttuviin hoivan ja kasvatuksen tukitarpeisiin mutta lainsäädännön tulee turvata myös osaavan henkilökunnan asema

mutta mikäli eteenpäin ei löydy muuta etenemistapaa ja tällaista ei olisi löydettävissä niin kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee että tuolla edellä kuvatulla laajemmalla kioton pöytäkirjan jatko osan pohjalta tehtävällä sopimuksella olisi mahdollista edetä

ympäristönsuojelulaki on ollut tähän asti päästöjen ja pilaantumisvaikutusten ehkäisemisen yleislaki mutta luonnonarvojen osalta esitetään nyt että myös toiminnan sijoituspaikan luonnonarvojen suojelu otettaisiin mukaan ympäristölupamenettelyyn

minun mielestäni tulokset ovat tärkeitä ja nämä ovat niitä tuloksia joita nykyhallituksen aikana on saatu tehtyä

ehkä samanlaista kehitystä ei tällä hetkellä muissa veikkauksen puolen peleissä näy

tullaanko uudistuksessa turvaamaan varhaiskasvatuksen riittävät henkilöstöresurssit ja korkea ammattiosaaminen myös varhaiskasvatuksen puolella

miten tämä on mahdollista että tällainen merkki johon suomalainen rakentaja luottaa on laitteen kyljessä joka ei toimi

siellä nämä tuotto odotukset ovat hyvin kiikun kaakun pääsemmekö siihen mitä tavoitteet ovat tälle vuodelle olleet ja mitä suunnitelmissa on ensi vuodelle

on tärkeää että työtä jatketaan tulevaisuudessakin ja kysyisin ministeri orpolta jolle kuuluvat nämä poliisiresurssit

vielä kysyisin ministeri gustafssonilta millä aikataululla kun tuo hallinnon siirto nyt tapahtuu tämä itse varhaiskasvatuslaki saadaan arkeen eli minkä vuoden alussa uusi varhaiskasvatuslaki on suomessa voimassa

on tullut selväksi että ukrainan kriisi ei ole nopeasti ohi menevä vaihe

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa käytännössä maan fyysisestä muokkaamisesta johtuvia muutoksia jotka ovat turvesuolla tietysti varsin mittavat

ja se on aivan suoraan sitten verrannollinen siihen kuinka paljon veikkausvoittovaroista jakosuhdelain mukaan rahaa tulee urheilulle ja kulttuurille

tällainen ratkaisu tarkoittaisi kuitenkin sitä että samalla pitäisi jatkaa määrätietoista neuvottelua kehitysmaiden ja usan sitoumuksista ja yhtenevästä tulevaisuudesta

se tulee tavalla tai toisella näkymään myös meidän oman kotimaamme tilanteessa vielä pitkään

tällä hetkellä monelle maaseudun rakentajalle on myyty sellaisia laitteita joita heidän talonsa ei tarvitsisi vaan heille oikea ratkaisu olisi ollut imeytyskenttä

ensimmäinen vuosi on tuonut hyvää tulosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse toivon että jatkossa myös turvetuotannon haitat lähivesille ovat entistä suuremmassa tarkastelussa

esitutkinta ja pakkokeinolaista edellä edustajat zyskowicz ja maijala kiteyttivät tuon olennaisen omissa puheenvuoroissaan enkä lähde niitä toistamaan mutta totean sen että usein tässä salissa aivan näinä viime viikkoinakin on enemmän huolta kannettu kyllä rikollisista kuin rikoksen uhreista rikollisten oikeuksista ja ihmisoikeuksista

eikö nyt arvoisa ministeri pitäisi panostaa lisää lapsiperheiden tilapäiseen kotiapuun ja neuvoloiden perhetyöhön niin että perheet saisivat apua ja tukea jo ennen kuin huostaanotto on viimeinen keino

venäjän ja läntisen yhteisön suhteet tulevat pysymään aivan varmasti jännitteisinä vielä tämän vuoden ja useampia vuosia eteenpäin

mikäli mahdollista ehto täyttyy kun lapsen biologinen isä haluaa tunnustaa isyytensä mutta suomen laki ei tätä mahdollisuutta tunne

nämä eläkkeet säilyvät harkinnanvaraisina niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edellä toi esille ja ratkaisevaa on se kuinka paljon rahaa tähän on käytettävissä

pistekuorma on usein erittäin merkittävä aivan niille lähimmille vesille ja toivon että tämä otetaan myös vakavasti huomioon

ravikasvatus valmennus ja raviradat kamppailevat edelleen tiukasti kannattavuusongelmienkin kanssa vaikka pelien tuotot ovatkin hyvin kasvaneet

tällä on myös pitkävaikutteiset vaikutukset myös meidän maamme ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja myös laajempaan kansainväliseen asemaan sekä eun yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan

isyyslain lähtökohtana pitäisi varmasti olla että lapsen isäksi vahvistetaan hänen tosiasiallinen biologinen isänsä

kaupungeissa perheiden kotipalvelu voi toimia mutta eikö tämä arvokas palvelu tulisi arvoisa ministeri saada kaikkien suomalaisten saataville kaikissa kunnissa

eli kun taiteilijaeläkkeiden lukumäärä tällä hetkellä on siellä tuhannen paikkeilla niin se määräytyy tulevaisuudessa sen mukaan kuinka paljon pystymme osoittamaan rahaa tähän tärkeään työhön

täytyy toivoa että tällä saralla kuitenkin uusia pelaajia löytyy totopelien pariin ja hienon harrastuksen pariin ja näin pystymme tulevaisuudessamme hevosalaamme kehittämään entistä paremmin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan antaa kiitosta maamme hallitukselle ja ennen muuta maamme tasavallan presidentille hyvästä aktiivisesta ulkopolitiikan hoidosta myös tässä kriisitilanteessa

tämä lakialoite lähtee vielä siitä että ei automaattisesti edes annettaisi isälle samaa oikeutta kuin äidillä tällä hetkellä on vaan tähän jäisi vielä tämänkin mallin toteutuessa lastenvalvojalle hyvin keskeinen rooli eli se ei olisi sama ja yhtä laaja oikeus kuin tällä hetkellä äideillä on

pidän sitä erittäin myönteisenä että oikeusministeri henriksson nosti omassa esittelypuheenvuorossaan ja tässä laissa myös vahvasti esille rikoksen uhrin

nyt on tärkeää että tehdään toimia talouskasvun vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi

ja kun tiedämme tässä salissa varsin laajasti sen mistä kulttuurin rahoitus tulee niin meidän on huolehdittava siitä että myös jatkossa meillä veikkausvoittovarat myös uuden yhtiön aikana kehittyisivät myönteisellä tavalla

teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö ja terveyshaittoja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla teollisuuden ympäristövaatimuksia

jos kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan eun toimet aiheuttavat itse asiassa vain lisäkustannuksia ja rapauttavat eu maiden kilpailukykyä muihin maihin nähden ja kuitenkin tämän jälkeen ilmastonmuutos jatkuisi hallitsemattomana eteenpäin

kasvurahasto infrapaketti osaamispaketti ja rakentamispaketti ovat sellaisia jotka kyllä ansaitsevat kiitosta ja kiitos niistä valtiovarainministeri urpilaiselle

suomen keskeisiä strategisia tavoitteita eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan yhtenäisyyttä on pidetty vahvasti esillä ja kriisin edetessä tasavallan presidentti pääministeri ja ulkoministeri ovat käyneet keskusteluja niin venäjän kuin ukrainankin johdon kanssa

pidän sitä myönteisenä että jatkossa esimerkiksi seksuaalirikosten uhreille annetaan helpompaa ja helpommin käytettävää tukea ja apua

laissa esitetyt muutokset jo itsestään helpottavat runsaasti suomalaisen teollisuuden kustannustaakkaa ja jättävät jäljelle ainoastaan välttämättömät direktiivistä aiheutuvat kustannukset

ilmastopolitiikka onkin tehokasta ainoastaan silloin kun kaikki maailman maat sitoutuvat ilmastonmuutoksen hillintään ja riittäviin päästövähennyksiin

tilanne heidän kohdallaan on usein sellainen etteivät omat voimavarat riitä avun hakemiseenkaan ja silloin sitä apua täytyy kyllä olla helpolla saatavissa

uotila totesi heikentää sosiaalisen isän asemaa siis sen miehen asemaa joka mahdollisesti lapsen kanssa elää ja häntä kasvattaa

olemme siis hyödyntäneet niitä toivottuja ja niitä hyviä suomalaisia kahdenvälisiäkin suhteita niissä määrin kuin ne tämäntyyppisissä tilanteissa ovat mahdollisia

haluan antaa kiitosta lakivaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle edustaja tolvaselle siitä että tässä on toimittu hyvin

arvoisa puhemies

pidän arvokkaana sitä että tämä suuri lakiesitys on nyt eduskunnan käsittelyssä

on tärkeää että jokainen nuori yläkoulun jälkeen löytää oman paikkansa joko ammatillisesta koulusta tai sitten lukiosta ja pidän arvokkaana että myös ammattikorkeisiin lisättiin nyt paikkoja että tätä ruuhkaa saadaan purettua

pidän myös myönteisenä sitä että tässä lainsäädännössä pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä muutetaan niin että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä eikä niin kuin tähän asti on ollut ainoastaan lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyssä

eli nyt on syytä muistaa se että vaikka tässä suunniteltu sakon muuntolainsäädäntö kumotaan niin kuitenkin tämä valmistelu lähtee liikkeelle niin että pääsemme samaan tulokseen sinä aikana milloin tämän nyt kumottavankin lainsäädännön piti tulla voimaan

ratkaisuponnisteluja on siis suomen toimesta tehty monilla eri rintamilla ja mainitsematta ei voi jättää myöskään edustaja kanervan merkittävää työtä etyjin johdossa

on hyvä että lapsella on sosiaalinen vanhempi joka häntä rakastaa toisissa tapauksissa tässä kyseisessä tapauksessa ei edes näin ole

arvoisa puhemies

autoilu on pitkien etäisyyksien maassa luvattoman kallista

arvoisa ministeri lopettakaa nyt jo kaikenmaailman ruuhkamaksujen ja satelliittipaikannuksien suunnittelu tähän maahan ja keskittykää olennaiseen

kyllä se niin on että ne panokset joita me nuoriin nyt laitamme niin kuin tuo patsas tuolla ylhäällä kertoo ohjaavat kyllä parhaalla tavalla tätä päätöksentekoa oikeaan suuntaan

lauri oinonen nosti ihan oikean asian esille

suomen hallitus osallistui pakotepolitiikan valmisteluun läheisessä yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden komission ja euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa

arvoisa puhemies

varmasti pankit näitä palveluita tarjoavat jos niitä palveluita käytetään

biologisen isän isyyden vahvistaminen ei vähennä lapsen sosiaalisen isän merkitystä emme sitä tavoittele vaan tavoittelemme sitä että biologinen isä saisi myös oman roolinsa tämän lapsen elämässä

mutta nyt kuitenkin tämä yleinen ihmisten ajankäyttö on muuttunut entistä kovempaa siihen suuntaan että halutaan maksaa ne laskut esimerkiksi sieltä kotitietokoneelta eikä ed

lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyssä minun mielestäni on hyvin vaikea löytää sellaisia keinoja joita ei saisi käyttää

uudistuksella halutaan turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

vaikka tätä on arvosteltu että olemme mukana tässä pakotepolitiikassa niin silloin on syytä kysyä arvostelijoilta mikä olisi ollut oikea ratkaisu

arvoisa puhemies

oletteko viemässä autokatsastusta autokorjaamoille ja vaarantamassa tällä tavalla riippumattoman perinteikkään autokatsastuksen suomessa

tämä on tärkeätä mutta oleellista on ennen muuta pienentää työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrää

lauri oinonen niihin tämän kaltaisia pelkoja sisälly joita tässä esille nostitte että tavallisen netinkäyttäjän tai siellä pankkipalveluita käyttävän tarvitsisi pelätä että jonkun viruksen kautta hänen pankkitilinsä tyhjenisi

isyyden vahvistamisen jälkeen aloitettavissa tapaamisoikeutta huoltoa ja elatusta koskevissa neuvotteluissa tulee tosiasiallisen tilanteen mukaisesti tukea sosiaalisen isän asemaa näin kansanedustaja uotila kirjoittaa tässä meistä varsin monen monen miehen ja monen naisen monen isän monen äidin allekirjoittamassa lakialoitteessa

tähän keskusteluun tuli aivan uudenlainen lähestymiskulma eilen kun kävi ilmi että puolustusvoimien strategisesti merkittävien teleliikennemastojen läheisyydestä on maata myyty ulkomaalaisille toimijoille

olisiko meidän pitänyt katsoa läpi sormien venäjän sotatoimia tai sotatoimia tukevia toimintoja itsenäistä valtiota kohtaan loukkauksia itsenäisen maan alueita kohtaan toimia krimillä ja muilla alueilla

mitä se sitten tarkoittaa rahassa mitä veikkausvoittovaroista näille edunsaajille tulee noin karkeasti voisi sanoa että taantumasta ja vaikeasta taloudellisesta ajasta huolimatta meidän veikkausvoittotuottomme ovat kasvaneet ja se on ollut tietysti myönteinen asia erityisesti näiden edunsaajien näkökulmasta

toivon että ministeri ja hallitus ovat tässä määrätietoisia nimenomaan työssäjaksamisessa ja siinä että aidosti pystytään olemaan töissä entistä pidempään

arvoisa puhemies

ei hallinto ole tärkeintä vaan nimenomaan palvelut

itse pidän sitä hyvänä että hallintoa kevennetään ja lisää panoksia laitetaan kenttätyöhön

mikä kauneusvirhe tähän sitten sisältyy ehkä se on se että tämä ei välttämättä kannusta opiskelemaan jatkamaan kouluttautumista

tavoiteprosentin nosto edellyttää kuitenkin sitä että muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin tavoitteisiin ja myös kehittyneimmät kehitysmaat sitoutuvat riittäviin päästövähennyksiin

joku pankki tarjoaa näitä palveluita tiskillä ja saa sillä ehkä lisää asiakkaita mutta kyllä minä näen sen niinkin että pankin pitää myös hinnoitella niitä palveluja sen mukaan mitä ne aivan realistisesti sitten pankille maksavat

kysyisinkin ministeri häkämieheltä

eli yhteiskunnalle näistä ammattinäpistelijöistä ja pienistä varkauksista koituu varsin iso lasku

onko mielestänne tarpeen alkaa uudelleen arvioida maanmyyntioikeuksia strategisesti merkittävien kohteiden läheisyydestä

tämä on ehkä se kauneusvirhe mikä tässä on

katsomme että lapsen oikeus tietää alkuperänsä ja biologisen isän oikeus vahvistaa isyytensä ovat sellaisia perusoikeuksia joita ei ole syytä rajoittaa sosiaalisen vanhemmuudenkaan edun nimissä

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee päästöstä nostaa tavoitetta jos nämä mainitut ehdot täyttyvät ja se edistää kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä

vallitsevissa oloissa suomen ja venäjän välistä yhteistyötä on jouduttu kuitenkin arvioimaan uudestaan ja muun muassa korkean tason kahdenvälisiä tapaamisia on jouduttu vähentämään ja peruuttamaan ja sekin on minun mielestäni ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu

kysyisin ministeriltä kun ollaan synnyttämässä poliisin valtakunnallista liikennevalvontakeskusta hämeenlinnan miekkalinnassa on runsaasti tilaa ja tiedän että ministeri on asiasta näinä päivinä päätöstä tekemässä onko ratkaisu jo syntynyt että ministeri valtakunnallisen liikennevalvontakeskuksen päättää sijoittaa hämeenlinnan miekkalinnaan

arvoisa puhemies

on varmasti kaikkien meidän etu että euroopan talous ja ennen muuta suomen talous saadaan kasvu uralle mutta samaan aikaan meidän on pidettävä huolta meidän lapsista ja nuorista ja pidän erittäin myönteisenä sitä että nyt etupainotteisesti yhteiskuntatakuussa lisätään koulutuspaikkoja ammatilliseen koulutukseen

näin tämä tavallaan pyörii

sen takia tähän pitää saada jonkunlainen roti ja sakon muunto käyttöön tällä tavalla miten lakivaliokunta sitä nyt on esittämässä että meillä on tilanne että kaikille ihmisille tulotasosta huolimatta tulee rangaistus tehdystä rikoksesta

kuten tiedonannossa todetaan päästövähennysprosentin nostoratkaisu vaatii poliittista harkintaa yhteiskunnan kokonaisedusta ja globaalisti tarvittavista päästövähennyksistä

arvoisa puhemies

kun helmikuussa oma perheeni kasvaa lapsella niin olen onnellinen että tämä lapsi saa isän ja tämä lapsi saa äidin

nyt kun nykyinen hallitus on päättänyt laajalla yksituumaisuudella että meidän monopolijärjestelmäämme tullaan vahvistamaan yhdistämällä nämä kolme peliyhtiötä yhdeksi epävirallisesti voisi puhua oy suomi pelit absta niin on tärkeää että pidämme ne pelijärjestelmät ajanmukaisina ja että meillä pelaaminen ohjautuisi nimenomaan näille vastuullisille sivuille ja sellaisiin paikkoihin missä on myös tiedostettu pelaamisen riskit ja ongelmakäyttäytyminen mitä on niin veikkauksen kuin raha automaattiyhdistyksen ja uskoisin että jossain määrin fintotonkin pelaamisessa olemassa

tiedonanto huomioi myös sen tärkeän seikan etteivät tavoitteen kiristämisen kustannukset saa nousta kohtuuttomiksi suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille etenkään suhteessa muihin teollisuusmaihin

taantuman aikana asuntorakentaminen on vähentynyt ja kysyisin ministeriltä kun elvytysrahaa on ohjattu aika paljon rakentamisen tukemiseen

venäläismatkailijoita suomeen tulee edelleen vaikka heidän määränsä on vähentynyt kuten myös muu yhteistyö maittemme välillä niin myös yritysten kesken

tämä on kohtuutonta että kaupat kaupan kauppiaat ja kaupan rehelliset asiakkaat kantavat nyt tällä hetkellä kaiken vastuun ja nämä varkaat menevät hymyssä suin kassoilta ohi

minkälaisia tuloksia on saatu ja minkä verran tuo vapaarahoitteinen rakentaminen on romahtanut ja miten tuo elvytys siihen on purrut

arvoisa puhemies

kehitysmaiden päästövähennys ja sopeutumistoimien rahoitus on yksi kokouksen haastavimmista kysymyksistä

kyllä tässä on meidän kaikkien uskon että niin opposition kuin hallituksenkin yhteinen huoli millä tavalla me saamme pidettyä kaikki nuoret mukana suomalaisessa yhteiskunnassa

on todettava että meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia puhua pakotteiden purkamisesta

uskon että tässä salissa kuitenkin valtaosa ja salista poissa olevistakin valtaosa olisi sitä mieltä että tämä lakialoite ansaitsisi käsittelyn ja eteenpäinviemisen

me kaikki tiedämme että ilmastolasku tulee ajan kanssa olemaan suuri mutta meidän on se maksettava ja kannettava vastuumme ilmastonmuutoksen hidastamisesta

kaavoituksella voitaisiin tällaisia strategisesti merkittäviä kohteita mahdollisesti sulkea maanmyynnin ulkopuolelle mutta toisaalta herää myös kysymys siitä onko joitakin muita kuin puolustuksellisesti tai muista näkökulmista merkittäviä kohteita joiden lähialueilta tulisi rajoittaa maanmyyntioikeutta

arvoisa puhemies